olen tyytyväinen siitä että valtiovarainvaliokunta toteaa selkeästi mietinnössään että kehitysyhteistyömäärärahoilla voidaan vaikuttaa muuttoliikkeen syihin ja ennaltaehkäistä myöskin maailman pakolaiskriisiä

haluan kiittää tästä hyvästä debatista koska demokratiaan kuuluu avoin ja värikäskin keskustelu mutta vastuulliseen keskusteluun kuuluu myös aina se että ei pelkästään vastusteta tai kritisoida vaan kerrotaan myöskin vaihtoehtoja ja ehkä näitä vaihtoehtoja jäin kaipaamaan erityisesti opposition suunnasta

se on hyvä paperi

teillä on ilmeisesti aika mennyt tässä kesällä ministerisalkkujen sovitteluun käteenne mutta kun niihin vaaleihin on vielä aikaa niin nyt kannattaisi tehdä hyvää politiikkaa jotta vaaleissa pärjää

samaan aikaan kun me taitamme velkaantumista eli joudumme nostamaan veroja ja tekemään menosäästöjä me kuitenkin haluamme myöskin tukea kasvua ja työllisyyttä ja tätä tasapainoa tämä hallitus on koko hallituskautensa ajan tehnyt

ja myöskin tästä näkökulmasta katsottuna minun on hirveän vaikea ymmärtää mikä takia valtiovarainvaliokunta ei sitten huomioinut ulkoasiainvaliokunnan yksimielistä lausuntoa jossa me toteamme että valiokunta esittää valtiovarainvaliokunnalle että osa suunnitellusta finnfundin pääomakorotuksesta suunnattaisiin kansalaisjärjestöjen kannalta kielteisten vaikutusten lievittämiseen

arvoisa puhemies

hakenut sellaisia toimia joilla olisi mahdollisimman vähän kielteistä vaikutusta kasvuun ja työllisyyteen ja totta kai myöskin huolehtinut sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta siitä kohtuullisuudesta josta eilenkin valtiopäivien avajaisissa puhuttiin

niinpä erityisesti kunnissa jotka vastaavat pääosasta meidän hyvinvointivaltion palveluja on jouduttu pitkään elämään vaikeassa taloudellisessa tilanteessa ja se on yksi keskeinen ja merkittävä syy siihen että hallitus on omalta osaltaan tehnyt rakenteellisia toimia työllisyysasteen nostamiseksi mutta myöskin julkisen sektorin tuottavuuden parantamiseksi ja hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamiseksi

mikä on se vaihtoehto mikäli tätä puitesopimuksen muutosta ei nyt hyväksytä sitä en tässä salissa valitettavasti kuullut

arvoisa puhemies

ministeri pekkarinenhan on puhunut saman suuntaisesti jo monta kertaa vaatinut suurituloisia lamatalkoisiin mutta aina ilmeisesti valtiovarainministeri katainen tyrmää nämä ministeri pekkarisen esitykset ja eriarvoisuus vain suomessa kasvaa

edustaja soinin ei kannattaisi suunnitella valtakunnansovittelijan tai rauhanneuvottelijan uraa

täällä paljon kysyttiin jälkimarkkinoilta ostamisen perään pankkien pääomittamisten perään näiden ennakollisten ohjelmien perään

minusta olisi ollut perusteltua että valtiovarainvaliokunta olisi antanut arvoa asiantuntijavaliokunnalle joka yksimielisesti mukaan lukien edustaja salolainen oli sitä mieltä että osa finnfundin pääomittamisen rahoista voitaisiin käyttää kehitysyhteistyöjärjestöjen leikkausten lieventämiseen

näin ollen mielestäni kaikki sellaiset uudet keinot joita meillä on tällä hetkellä valtiovallan puolelta käytettävissä talouskasvun tukemiseksi mutta ennen kaikkea työllisyysasteen nostamiseksi ovat tervetulleita

nämä sopimusmuutokset eli tähän työkaluun tulevat uudet elementit edellyttävät aina yksimielisyyspäätöstä ja näihin päätöksiin myöskin kytketään suomen eduskunta

eli haluaisin myöskin kuulla jaoston puheenjohtajalta vastauksen tähän kysymykseen

itse asiassa viimeisen kymmenen vuoden aikana kun tien velka on jopa kolminkertaistunut kolminkertaistunut kymmenen viimeisen vuoden aikana

eli jälkimarkkinoilta ostoa edustaja pekkarinen ei tapahdu ellei suomi anna siihen mahdollisuutta ja suomen eduskunta anna siihen mahdollisuutta

eli mitä korkeammalle me saamme työllisyysasteen mitä useampi suomalainen pystyy tekemään työtä elättää itsensä ja perheensä työnteolla sen paremmin myöskin meidän julkinen talous voi

näin ollen minun on vaikea hyväksyä sitä ministeri katainen että tässä lisätalousarvioesityksessä ei tule euroakaan lisää työvoimapoliittisiin toimiin joilla autettaisiin pitkäaikaistyöttömänä olevia ihmisiä

minusta tämän vuoksi on tärkeää että suomen kansalle kerrotaan avoimesti miksi suomi osallistuu kriisinhallintaan afganistanissa ja itse näen osallistumiselle kuusi syytä

täällä on myöskin viitattu tähän takausvastuiden kasvamiseen ja jotta historiankirjoihin jää oikea tieto niin minun on pakko kyllä nyt vielä kerran edustaja kiviniemelle todeta että maaliskuussa kun te edustitte suomea tässä kyseisessä huippukokouksessa silloin todettiin että päät tuulaan kerwintodellistalainakapasiteettia nostamaan neljästäsadasta neliöstä kymmenes

tästä syystä kaikki keinot kasvun ja työllisyyden tukemiseksi ovat tervetulleita ja toivon että näistä asioista me saisimme mahdollisimman laajan yhteisymmärryksen tässä eduskunnassa ja se olisi arvokas viesti myöskin kansalaisille

jos te olette eri mieltä kanssani niin voisitteko te kertoa kuinka monta pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon kohdentuvaa euroa tämä lisätalousarvio pitää sisällään

kolmas

näin ollen meidän on katsottava totuutta silmiin ja se totuus on että nykyiset rakenteemme eivät mahdollista julkisten palveluiden tuottamista kestävällä tavalla tulevaisuudessa

toisaalta eun jäsenenä meidän tulee tukea eun siviilikriisinhallintatoimintaa ja naton rauhankumppanina meidän tulee tukea naton kriisinhallintatoimintaa

mutta kuudes syy afganistanissa olemiselle on myös transatlanttisten suhteiden edistäminen koska on selvää että afganistan on yhdysvaltojen turvallisuuspoliittinen prioriteetti

esimerkiksi yhteisötilaajan käsite on liian laaja merkittävän haitan käsite on epäselvä ja on tuo kysymys johon täällä monet edustajat ovat viitanneet

näin ollen mikäli me haluamme suomalaisen hyvinvointimallin myöskin tulevaisuudessa turvata lapsille ja lastenlapsillemme se edellyttää rakenteiden uudistamista ja tätä hallitus on nyt omalta osaltaan tekemässä

tämä kokonaisuus on mielestäni hyvä kertoa kansalaisille ja suomalaisille myös avoimesti ja minusta kun olen kuunnellut ministereiden puheenvuoroja niin tämä hallituksen kuvaus osallistumisemme syistä ei ole ollut täysin kattava

nimittäin hallintoneuvosto muodostuu valtiovarainministereistä jokaisesta maasta tulee valtiovarainministeri ja nämä muodostavat yhdessä tämän hallintoneuvoston joten edustaja soini äänestämällä ministeri urpilaista voi myöskin vaikuttaa päätöksentekoon

tätä lakiesitystä ei voida tässä muodossa hyväksyä ja toivoisinkin että ministeri linden olisi valmis vetämään tämän lakiesityksen pois eduskunnasta ja valmistelemaan sen avoimesti uudelleen

täällä on jätetty kasvupaketti työllisyyspaketti energiapaketti veropaketti ja hyvinvointipaketti

kun mainitsin kaksi keskeistä ikään kuin punaista lankaa hyvinvointimallissamme korkean työllisyysasteen ja myöskin vahvat julkiset palvelut niin mitä tulee työllisyysasteen nostamiseen se on myöskin näiden rakenneuudistusten yksi keskeinen tavoite

viime viikolla euroryhmän kokouksessa tehtiin periaatepäätös liittyen vakuuksiin ja tuo periaatepäätös sisälsi kaksi asiaa

avoimeen ulkopolitiikkaan jota muun muassa ministeri stubb on kovasti liputtanut mielestäni ei kuulu se että me piilottelemme operaatioon osallistumisen merkitystä usa ja nato suhteillemme

toinen asia koskee sitä että vakuuksien tulee olla kaikkien jäsenmaiden saatavilla euromaiden saatavilla ja tuo toinen periaate koski sitä että vakuuksien saami seen liittyy ehtoja

hallituksen tavoitteena on luoda tilanne jossa yhä useammalla suomalaisella on mahdollisuus tehdä työtä

sama virhe

tästä syystä rakennekokonaisuudessa rakenneuudistuksessa on senkaltaisia toimia joilla voidaan parantaa suomalaisten mahdollisuutta ottaa vastaan työtä mutta samalla sitten tietenkin kannustetaan suomalaisia myöskin tekemään enemmän työtä eli työskentelemään pidempään työuran alku keski ja loppupäässä

ja jokainen maa voi sitten itse päättää haluaako se täyttää nuo ehdot ja ottaa vastaan vakuudet vai jättää ne ehdot täyttämättä ja vakuudet saamatta

olisinkin kysynyt teiltä arvoisat ministerit onko näiden tavoitteiden piilottelun taustalla uussuomettumista vai onko siellä linjaeroja ministereiden välillä

kun saimme viime viikolla viestin rapakon takaa että tulette tänään yhdessä valtioneuvoston kanssa antamaan eduskunnalle tiedonannon tästä vaalirahoitussotkusta niin kyllä ainakin minä henkilökohtaisesti uskoin ja uskon että aika moni muukin kansanedustaja uskoi että tässä tiedonannossa tullaan nyt vastaamaan niihin kysymyksiin joita oppositio on tässä pitkin matkaa teille esittänyt

näitä linjaeroja olen nähnyt kesän mittaan myös muissa ministereiden puheenvuoroissa kun ministeri väyrynen on jo ottamassa joukkoja pois afganistanista ja toisaalta taas stubb haluaa pitää joukot siellä niin kuin häkämieskin

samoin käymme neuvotteluja edelleenkin siitä mikä tuo vakuusmalli tulee olemaan mutta totta kai lähden neuvotteluissa siitä että vakuusmallin ja myöskin ehtojen tulee olla suomen kannalta hyvät

mutta tässä tiedonannossa ei mainita sanallakaan nova groupia tässä tiedonannossa ei mainita sanallakaan kehittyvien maakuntien suomea ja kuitenkin juuri näistä asioista tämä koko vaalirahoitussotku lähti liikkeelle

eli kun tämän sopimuksen eli tämän ervvin väliaikaisen mekanismin kautta myönnetään mahdollisesti uusia lainaohjelmia uusille kriisimaille niin siinä yhteydessä suomi edellyttää vakuudet niin kuin hallitusohjelmassa on kirjattu

ehkä tämä osio on rakennepaketin keskeinen uudistus jopa historiallinen käänne koska aina ennen tähän asti hyvinvointivaltiota on rakennettu niin että kunnille on annettu uusia tehtäviä ja velvoitteita

sen sijaan tässä nostetaan nyt tikun nokkaan työmarkkinajärjestöjen myöntämä tuki joka on täysin laillista ja mainitaan jopa erikseen yhden palkansaajajärjestön tekemä televisiomainos

ihan lopuksi haluan todeta että olen hyvin tyytyväinen siitä että heinäkuun huippukokouksessa päätettiin myös merkittävällä tavalla viedä sijoittajien ja pankkien vastuuta eteenpäin koska se on tärkeää tässä kriisissä pitää mielessä mistä tässä kriisissä viime kädessä on kysymys

arvoisa puhemies

miksi te vetäydyitte tämän tiedonannon taakse viime viikolla jos te ette kuitenkaan vastaa nyt niihin kysymyksiin joita oppositio on teille esittänyt

edustaja rantakankaalle haluan todeta että kolkuttavalle avataan ja kysyjälle vastataan

näin se on

kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähennetään ja ollaan myöskin sitouduttu siihen että uusia rasitteita ei enää tällä hallituskaudella anneta ilman että vastaavasti karsitaan olemassa olevia tai ne kompensoidaan sataprosenttisesti

me onnistuimme juuri näissä kovissa neuvotteluissa siinä että jatkossakin pääoman kasvattaminen ja sitä kautta rahoitusvastuun tuleminen suomelle edellyttää yksimielisyyttä eli vastoin suomen tahtoa meille ei voi lisää rahoitusvastuita tulla

uusi hallitus halusi tiukentaa eun tukipolitiikan linjaa ja uskon että tässä eduskunnassa tuo linja tunnetaan varsin hyvin koska se on myöskin eduskunnan enemmistön vahvistama linja

kysymys on holtittoman markkinatalouden kriisistä

jatkossakin kaikki lainaohjelmat mitä esimerkiksi tämän pysyvän mekanismin kautta annetaan tulevat eduskunnan päätettäväksi eli eduskunnan valta on hyvin vahva jatkossakin tämän talouskriisin hoidossa ja mielestäni se on erittäin tärkeä osa suomalaista demokratiaa

näen että tämä ei ole missään määrin hyvinvointivaltion purkamista vaan päinvastoin tällä harjoituksella on tarkoitus antaa kunnille entistä enemmän mahdollisuuksia jopa vapautta toteuttaa omaa perustehtäväänsä ja selvitä siitä myös sitä kautta kestävällä tavalla

tällä hetkellä me käymme neuvotteluita eri euromaiden kesken ja pyrimme löytämään sellaisen ratkaisumallin joka on kaikkien osapuolten hyväksyttävissä ja olen sen suhteen optimistinen että tuo ratkaisu tulee myöskin löytymään

me uskomme siihen että hyvinvointivaltio on rakenteellisten uudistusten jälkeen entistä paremmassa kunnossa ja valmiina myöskin tulevaisuuden haasteiden vastaanottamiseen

jos katsomme sitä millä esimerkiksi espanjan taloustilannetta tällä hetkellä pitäisi hoitaa tärkeää on tietenkin se mitä valtio siellä tekee mitä aluehallinto siellä tekee mutta olennaista on myöskin espanjan pankkisektorin kuntoon laittaminen ja siinä suomella on ollut hyvin selkeä linja

on selvää että tämä käänne tehtävien ja velvoitteiden karsiminen ja normien purkaminen on hyvin periaatteellinen tärkeä mutta se ei myöskään tapahdu hetkessä sitä ei voi yhdessä yössä toteuttaa vaan jotta se aidosti pystytään myöskin kuntatasolla viemään läpi niin se edellyttää niin kuntapäättäjien kuin kaikkien suomalaisten yhteistä tahtoa jotta edellytykset julkisille palveluille ja tulonsiirroille myös jatkossa ovat olemassa

ensin omistajat ovat vastuussa sen jälkeen kansalliset toimet ja vasta viimesijaisesti olemme valmiita ajattelemaan yhteiseurooppalaisia toimia ja siinäkin tuon pääomittamisen pitää tapahtua valtioiden kautta

arvoisa puhemies

ihan lopuksi totean että valtiovarainministeriön virkamiehet vaikka ovat hyvin tunnollisia ahkeria ja kovin työteliäitä tällä hetkellä ottavat hyvin mielellään vastaan opposition vaihtoehdot rakenneuudistukseksi niin perussuomalaisilta kuin keskustalta

minusta niissä kaikissa välittyi sama huoli talouden tilasta ja tulevaisuudesta jota tällä hetkellä henkilökohtaisesti ja koko hallitus jaamme

on hyvä asia että ministeri on nyt aktivoitunut ja ministeriö sen mukana ja suurlähettiläs verotuskysymyksiin on asetettu mutta se ei riitä

maat eivät pääse tässä pysyvässä kriisimekanismissa vastuista eroon ja tältä osin tuo ero on ihan selkeä tähän väliaikaiseen kriisimekanismiin jossa ne vapautuvat vastuusta kun niistä tulee väistyviä takaajia

minä luulen että kukaan meistä ei osannut vuosi sitten arvata tai aavistaa miten vaikean taloustilanteen keskellä olemme tällä hetkellä

voimme sopia että esimerkiksi jouluun mennessä kun eduskunta päättää työnsä virkamiehet ottavat nuo esityksenne vastaan ja laskevat niille myöskin samat vaikuttavuusarviot kuin mitä hallituksen uudistuksille on tehty

tilanne euroopan taloudessa on hyvin vaikea ja olen samaa mieltä edustaja lintilän kanssa siitä että erityisesti tällaisina vaikeina aikoina on poikkeuksellisen tärkeää se mitä me itse teemme oman taloutemme kuntoon saattamiseksi eli teemme niitä tekoja jotka ovat meidän käsissämme jotta voimme hoitaa suomen ja suomalaisten asioita hyvin ja oikeudenmukaisesti

tässäkin suhteessa tämä pysyvä mekanismi on paljon parempi kuin tuo väliaikainen kriisimekanismi koska tätä väistyvän takaajan ongelmaa ei ole samalla lailla kuin tässä väliaikaisessa mekanismissa

täällä spekuloitiin euron hajoamista

viimeksi eilen kansainvälinen valuuttarahasto imf antoi myönteistä palautetta suomen valtion ja hallituksen talouspoliittiselle linjalle

tärkeintä on se että me puolustamme sitä omilla ehdoillamme ja meidän ehdot ovat pankkien ja sijoittajien vastuun kasvattaminen suomalaisten veronmaksajien vastuiden ja riskien rajaaminen joka tapahtuu sillä että me saamme muun muassa kreikan toiseen lainaohjelmaan vakuudet ja näin ollen me myöskin huolehdimme siitä että me maana joka on itse huolehtinut hyvin omasta taloudestaan pärjäämme myöskin tulevaisuudessa

mutta niin kuin monessa ryhmäpuheenvuorossa täällä on todettu me teemme ne mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla niin että yhteiskunnan vahvat ottavat myöskin verojen maksussa suuremman osuuden kannettavakseen

mikäli tätä hätätilamenettelyä käytetään niin samaan aikaan siirretään hätätilarahastoon rahaa joka kattaa tästä päätöksestä aiheutuvat riskit

tämä oli itse asiassa suomen esitys me neuvotteluissa saimme tämän läpi ja tältä osin myöskin veronmaksajien asemaa ollaan tämmöisen hätätilamenettelyn yhteydessä turvaamassa

me teemme lukemattoman määrän rakenneuudistuksia ei vähiten kuntauudistuksessa mutta se punainen lan ka näissä rakenneuudistuksissa on nimenomaan työllisyyden vahvistaminen työpanosten määrän lisääminen ja sitä kautta myöskin työllisyysasteen nostaminen

olen erittäin iloinen että niin moni teistä mainitsi nuoret ryhmäpuheenvuorossaan koska uskon että tässä meidän tahtotilam me on yhteinen

meidän tulee kantaa huolta lastemme ja nuortemme hyvinvoinnista ja sen takia nuorten yhteiskuntatakuu on niin hyvä tuote että siitä olisi mielestäni jopa kansainväliseksi vientituotteeksi muulle euroopalle

minusta on erittäin hyvä asia että eduskunta kantaa huolta siitä että suomi jatkossakin säilyy kolmen an luottoluokituksen maana ja me kaikki teemme hallituksessa hartiavoimin töitä sen eteen että näin myöskin tapahtuu

mutta niin kuin pääministeri totesi tuossa aikaisemmin käytännössä meillä on edessä kolme vaihtoehtoa joiden välillä meidän arvioidemme mukaan me olemme joutuneet tekemään valintoja

mutta se mitä ihmettelen on että samaan aikaan kun oppositio täällä kantaa huolta kolmen an luottoluokituksen säilymisestä te kuitenkin arvostelette niitä toimia joita me teemme eurokriisin taltuttamiseksi kun esimerkiksi standard poors nimenomaan omassa lausunnossaan totesi että suurin riski suomen luottoluokituksen säilymiselle on eurokriisin paheneminen ja syveneminen

mielestäni suomi on tässä eurooppalaisessakin ja ehkä kansainvälisessäkin keskustelussa oiva esimerkki siitä miten talouskurin ja talouskasvun voi yhteensovittaa miten samaan aikaan taloutta sopeutetaan mutta kuitenkin luodaan edellytyksiä vahvemmalle kasvulle

tällä hetkellä espanjan valtion tilanne on senkaltainen että mikäli espanjan valtiota ei autettaisi on suuri riski että espanjan valtio joutuisi pois markkinoilta ja silloin käsittelisimme viisi kertaa suurempaa lainaohjelmaa espanjalle kuin mitä tällä hetkellä olemme käsittelemässä

siitä esimerkkinä on tietenkin merkittävä infrapaketti joka osana kehyspäätöstä hyväksyttiin josta käsittääkseni tällä viikolla eduskuntakin pääsee keskustelemaan vielä tarkemmin sekä myöskin nuo verokannustimet joilla tuetaan suomalaisia yrityksiä pk yrityksiä kasvamaan luomaan uusia työpaikkoja työllistämään ja sitä kautta menestymään

tästä syystä meidän on erityisen tarmokkaasti yritettävä saada eurokriisi haltuun jotta se ei aiheuta meille ja meidän taloudellemme riskitekijöitä ja häiriöitä ja sitä kautta myöskään heikennä meidän luottoluokitustamme

eli jos te todella kannatte huolta suomen luottoluokituksesta niin silloin teidän pitäisi olla aktiivisesti myöskin tukemassa ja esittämässä toimia joilla euroopan talouskriisi voitaisiin saada taltutettua

keskusta totesi omassa puheenvuorossaan ja on sen useaan otteeseen eduskuntakeskustelussa nostanut esille että he kantavat huolta suomen luottoluokituksen säilyttämisestä

se on eurokriisi ja silloin jos me haluamme aidosti säilyttää kolmen an luottoluokituksen ja huolehtia että suomi on jatkossakin taloudessa maailman parasta a ryhmää meidän pitää ratkoa eurokriisi koska se on se suurin uhka joka monen asiantuntijan ja luottoluokittajankin mielestä tällä hetkellä eniten uhkaa suomen taloutta

meidän arviomme vilpitön sellainen kukaanhan ei voi tietää mikä on paras mahdollisuus ja mitä tulee tapahtumaan tämä epävarmuus on niin suurta on että vähiten huono vaihtoehto näistä kolmesta suomalaisten veronmaksajien kannalta on viimeisin vaihtoehto eli se että tuo laina myönnetään ja sen takia me olemme tämän esityksen eduskunnalle tehneet

minusta tuo on oikeansuuntainen mutta riittämätön ja näillä perussuomalaisten esittämillä toimilla velkasuhteen kasvua ei saataisi pysähtymään mikä on ollut hallitukselle kuitenkin se hyvin tärkeä tavoite